äänestyksessä

puhemies

on erittäin hyvä että eläkeratkaisu on nyt edennyt

on erittäin tärkeää että puhutaan siitä miten työuraa voitaisiin pidentää sieltä loppupäästä

vuorotteluvapaan ehtoja ollaan nyt kiristämässä

miten tämä sopii tämän tavoitteen kanssa yhteen

erityisesti esimerkiksi hoitoalalla vuorotteluvapaata on käytetty juuri siinä kun työura on loppupäässä mutta miten jatkossa löydetään sinne tilalle sijainen jos ehdot kiristyvät niin että työttömyysjakso on huomattavan pitkä

arvoisa puhemies

kysyisin teiltä valtiovarainministeri rinne

arvoisa puhemies

kristillisdemokraattien puheenjohtaja sisäministeri räsänen te olette olleet esillä julkisuudessa ja vaatineet että hallituksen pitäisi perua lapsilisäleikkaukset ja kotihoidon tuen pakkokiin tiöiminen molempien vanhempien kesken

arvoisa puhemies

edustaja sasi äsken otti puheenvuoronsa lopussa tärkeän asian esille

tämä myös vähentäisi huomattavasti byrokratiaa nykyisestä

ei ole järkevää että edunsaajan pitää itse tilata esimerkiksi verokortti ja se veroviranomainen lähettää sen kelalle jossa se sitten kirjataan ja otetaan huomioon verotuksessa

kelan asiakkaistahan iso osa on varsin tyytyväisiä saamaansa palveluun mutta olisin halunnut muistuttaa siitä että me emme saa tulla siihen tilanteeseen että kaikki palvelut siirtyvät sähköisiksi

myös kielimuuri voi olla joskus esteenä

jo byrokraattinen kieli itsessään mutta myös pelkästään se että lomakkeet ja hakemukset ovat suomen kielellä ovat joskus esteenä ja silloin tarvitaan sitä henkilökohtaista neuvontaa ja apua siinä lomakkeen täytössä

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on monin osin varmasti kannatettava ja aiemmissa puheenvuoroissa on tuotu näitä näkökulmia esille

olisin halunnut esittelevältä ministeriltä kuitenkin kysyä siihen tarkennusta kun tässä pykäläehdotuksessa nyt todetaan että tutkittavan on pitänyt antaa suostumuksensa ja että henkilötietoa saa käsitellä jos se on välttämätöntä lääkkeen terveydenhuollon laitteen tai tarvikkeen taikka menetelmän käyttötarkoituksen ominaisuuksien ja niin edelleen mukaan niin kuka määrittelee tämän onko se välttämätöntä

mistä haetaan tähän perusteet missä menee raja välttämättömyyden tai ei välttämättömyyden kohdalla

edustaja virolainen toi täällä erittäin tärkeän asian esille omassa puheenvuorossaan

jos me mietimme sitä miten me voimme kehittää sekä käytännön työtä että myös erilaisia hoitomenetelmiä käytäntöjä ja lääkkeitä niin rahoituksella on siinä valtavan iso merkitys

olisi todella tärkeää että rahoitus ei ole aina pelkästään intressitahojen tuomaa ja tutkimus heidän rahoittamaansa vaan olisi puolueetonta tutkimusrahoitusta ja siitä kannan minäkin huolta

arvoisa puhemies

edustaja virtasen puheenvuorosta on hyvä jatkaa

mikäli tämä laki joka meillä nyt on käsittelyssä ratkaisisi kaikki ongelmat niin tätä lausumaakaan minkä perustuslakivaliokunta esittää ei tarvittaisi

mutta tämä on tietenkin hyvä askel oikeaan suuntaan ja on erittäin tärkeää että ihmisillä on oikeus käyttää äidinkieltään

erityisesti kun käytetään palveluita on erityisen tärkeää että tulee ymmärretyksi ja tulee ymmärretyksi omalla äidinkielellään

nostan itse kuten täällä useampi edustaja on nostanut esille myös erityisesti nämä lasten ja nuorten kysymykset ja siellä yhtenä ryhmänä myös lapset joille on tehty leikkauksen avulla implantin avulla kuulo mutta heillä kuitenkin viittomakieli on ensimmäinen kieli ja äidinkieli ja heillä pitää olla oikeus käyttää sitä jatkossakin

arvoisa puhemies

kuten täällä on jo useissa puheissa todettu tämä laki on erittäin tarpeellinen ja nostaa esille lukuisia yksityiskohtia ja suurempia kokonaisuuksia mihin toivottavasti tulevina vuosina saamme parannusta

jotta se pystytään ammattitaitoisesti turvaamaan me tarvitsemme sinne valtavan suuren joukon työntekijöitä jotka pystyvät sitä palvelua sitten tarjoamaan

odottaisin että meillä olisi mahdollisuus katsoa inhimillisesti niiden ihmisten asemaa joista tässä lakiesityksessä puhutaan

kukaan ei huvikseen ole paperiton

harva heistä ensisijassa edes hakeutuu mihinkään palvelujen piiriin viranomaisten pelon vuoksi

kun me puhumme esimerkiksi tartuntatautien ehkäisystä ei meidän tarvitse puhua ebolasta me voimme puhua c ja b hepatiitista tuberkuloosista taudeista jotka ovat paljon lähempänä meidän on turha ajatella että kyllä kiireellisessä hoitotilanteessa sitten selvitämme sairastaako potilas näitä tauteja

arvoisa puhemies

valiokunta on nostanut lyhyesti mietinnössä esille sen että voitaisiin hyödyntää täällä meillä suomessa asuvia maahanmuuttajia ja heidän osaamistaan kehitysyhteistyössä

valitettavasti kuitenkaan tämä lakiesitys ei täytä niitä kaikkia tavoitteita ja toiveita joita sitä kohtaan on ladattu

meidän ei ole aina helppo ymmärtää sen takia toisiamme ja toistemme tapaa toimia

kulttuurin tuntemus ja syvällinen kielitaito jossa ymmärretään ei vain sanoja vaan sanojen takana olevat merkitykset myös auttaa monesti huomattavasti yhteistyössä ja yhteistoiminnassa

mutta arvoisa ministeri olisin kysynyt teiltä kun tämän valmisteluprosessin yhteydessä on kuultu myös vanhempia ja lapsia heidän toiveistaan

olisin halunnut kysyä ministeriltä onko meillä tietoisesti pyritty hyödyntämään tätä osaamista jota meillä maahanmuuttajilla pakolaisilla eritaustaisilla muista kulttuureista suomeen asumaan tulleilla ihmisillä olisi

arvoisa puhemies

tässä lakiesityksessä tarkennetaan tai ainakin olisi tarkoitus tarkentaa erilaisia potilaan tai asiakkaan mahdollisuuksia jättää muistutus tai kantelu tai antaa palautetta terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiakkaana ollessaan saamastaan kohtelusta palvelusta hoidosta tai epäillessään että hoidossa on menetelty virheellisesti

sillä tavalla voitaisiin ehkä vaikuttaa myös siihen miten tehokkaasti me voimme ja osaamme kohdentaa kehitysyhteistyövaroja ja miten voisimme lisätä niiden vaikuttavuutta

pidän itse kehitysyhteistyötä erinomaisen tärkeänä ja jos me pohdimme sitä onko lapsi tai nuori täällä vai jossain muualla arvokkaampi me emme voi tämmöistä pohdintaa käydä

aiemmissa puheenvuoroissa on hyvin kuvattu näitä joitakin epäkohtia joita tässä lakiesityksessä on ja semmoisia tietyllä tavalla harmaita alueita joiden osalta kirjauksia ehkä voisi selkeyttää

edellisissä puheenvuoroissa on tuotu esille jo sitä että muistutusoikeudesta pitää tämän lakiesityksen mukaan tiedottaa potilaalle ja tästä oikeudesta pitää tehdä helppo käytettävyydeltään

tuolla lakiesitysteksteissä on kuvattu sitä että esimerkiksi sairaanhoitopiirin sairaalan tai jonkin muun hoitoa antavan tahon nettisivuilla voisi olla kohta josta helposti voi edetä muistutuksen tekemiseen

täällä on edustaja mäkisalo ropponen tuonut ensimmäisenä esille juuri tämän huolen miten erotamme asiakaspalautteen ja muistutuksen toisistaan

edelleen toisin esille sen että lakiesityksen mukaan muistutus ja kantelu voidaan jättää samoista asioista samoilla perusteilla eli näiden kolmen välillä on ehkä semmoista epäselvyyttä että lainsäätäjälle se saattaa tuntua selkeältä mutta tavalliselle asiakkaalle potilaalle voi olla joskus epäselvää milloin puhutaan ja mistä käsitteestä

kaikista tärkeintä mielestäni kuitenkin on se että oli kysymys mistä tahansa menettelystä asiakas tai potilas kokee menettelyn päättymisen jälkeen saaneensa vastauksen esittämiinsä kysymyksiin tai mikäli hänen kohtelussaan on ollut epäasiallisuutta tai hoidossa virheitä hän saa niihin vas tauksen

ongelmatilanteet tietenkin voivat tulla sitten siitä jos asiakas esimerkiksi kokee jättäneensä suullisesti muistutuksen mutta vastaanottajataho on ymmärtänytkin sen ainoastaan suullisena asiakaspalautteena

lakiesityksessä todetaan nimenomaan perustelupuolella että kirjallinen menettely olisi ensisijainen ja suullinen menettely toissijainen mutta pykälätekstissä nämä ovat mielestäni täysin rinnakkaisia

suullisen menettelyn osalta todetaan että erityisesti ikääntyneelle ihmiselle se voisi olla helpompi ja parempi ja vaivattomampi tapa kuin kirjallinen menettely

erityisesti silloin jos suomen tai ruotsin kielen taito on heikompi suullinen menettely voi olla yksinkertaisempi

toisaalta potilasasiamieheltä voi saada apua myös näissä tilanteissa tai voi pyytää omilta läheisiltään tuttaviltaan tai joltain muulta taholta apua muistutuksen tai kantelun tekemisessä

toinen ryhmä jolle suullinen menettely voisi olla helpompi on ihmiset joilla on vaikeuksia tuottaa kirjallisesti tekstiä jos on erilaisia lu ki kirjoitusvaikeuksia esimerkiksi ja siksi tämä suullinen menettely mielestäni pitää säilyttää ja on erityisen tärkeää että se säilytetään

jos vastaus voitaisiin antaa suullisesti siinä jäisi huomattavasti enemmän tulkinnanvaraa ja muistinvaraiseksi se mitä asiakas on kuullut ja miten hän on ymmärtänyt sen

tälläkin hetkellähän meillä on terveydenhuollossa erilaisia vaaratapahtumailmoituksia haiprot sun muut joiden kautta toimijat itse pyrkivät ilmoittamaan ei pelkästään sattuneista ongelmista ja vaaratilanteista vaan myös niiden uhasta jolloinka jo uhkatilanteissa pystytään muuttamaan toimintatapoja kehittämään niitä sillä tavalla että mahdollisimman vähän tulee jatkossa vaaratilanteita ja voidaan ennalta ehkäistä potilasvahinkoja

arvoisa puhemies

suomalaisesta omaisuudesta varsin paljon on kiinni metsässä ja se on meidän tulevaisuutemme kannalta myös erittäin tärkeää että tätä metsäomaisuutta hoidetaan hyvin

tulevaisuudessa meillä tulee olemaan yhä enemmän kaupunkilaismetsänomistajia ja uhkana on se että hyvin hoidetut isot ja isohkot metsätilat pirstoutuvat

tästäkin näkökulmasta olisi erityisen tärkeää että metsätilojen sukupolvenvaihdoksissa mietittäisiin verokohtelua ja kohdeltaisiin samalla tavalla tai nykyistä paremmin verrattuna maatiloihin myös metsätaloudessa sukupolvenvaihdostilanteissa

edustaja juvonen nosti erittäin tärkeitä asioita äskeisessä puheenvuorossaan esille

leikkaussalitoiminnassahan meillä on otettu monessa paikassa juuri näitä tsekkauslistoja käyttöön juuri sen takia että pienistäkin asioista saattaa syntyä varsin vaikeita tilanteita jos niitä ei huomioida ajoissa ja tsekkauslistojen kautta kaikki erilaiset tilanteet tulevat etukäteen huomioitua

edellisissä puheenvuoroissa on korostettu liikunnan tärkeyttä ja itsekin haluan sitä olla tukemassa

ne ovat huomattavasti vaikeampia ja monesti myös tulkinnanvaraisia henkilökemiastakin joskus lähtöisin olevia hoitotilanteissa sosiaalipuolen kohtaamisissa ja nämä ovat varmasti niitä joissa tulkinnanvaraisuutta tulee huomattavasti enemmän ja niiden käsittely tulee olemaan varmasti myös monesti vaikeampaa kun siinä on herkemmin sana sanaa vastaan ja tilanteiden jälkikäteinen läpikäyminen ei ole niin yksinkertaista kuin silloin jos kysymyksessä on potilasvahinko

erityisesti ammatillisessa koulutuksessa on tärkeää että nuoret ovat hyvässä kunnossa ja pitemmällä tähtäimellä erityisesti ergonomisten työasentojen oppiminen on tärkeää jotta työssä jaksetaan pitkään

juuri tästä näkökulmasta korostaisin sitä että liikunnan opetus ei voi olla ainoastaan liikuntatunneilla tapahtuvaa vaan sitä pitää tapahtua siellä käytännön työtapojen opettelutunneilla ja myös käytännön työharjoitteluissa missä tahansa ne harjoittelut tapahtuvatkin

eli juuri näihin ergonomisiin työasentoihin työn välissä tapahtuviin taukoliikuntoihin ja niin edelleen pitää kiinnittää myös huomiota kaikessa opetuksessa

me tiedämme kaikki että ammatillisessa koulutuksessa olevien nuorten terveystottumukset ovat huonompia kuin lukiokoulutuksessa olevien nuorten terveystottumukset

lasten ja nuorten terveyteen ja terveystottumuksiin puuttuminen on myös siinä mielessä tärkeää että nuori oppii parhaiten ja se minkä nuorena oppii myös vanhana monesti säilyy

meillä on tässä nyt käsittelyssä erittäin tärkeä laajasti kiinnostusta herättänyt esitys

ei pelkästään terveys vaan myös sosiaalipalvelut kaikkialla suomessa

olisin halunnut ministereiltä kysyä siitä olisiko ollut järkevämpää olisiko ollut viisaampaa että nyt kun ensi keväänä näistä sosiaali ja terveydenhuollon maksuista pitäisi tämän työryhmän saada oma raporttinsa valmiiksi näissä asioissa olisikin edetty yhtä jalkaa jotta meillä olisi jo tässä vaiheessa käsitys siitä miten tämä monikanavainen rahoitusmalli tulevaisuudessa on onko se olemassa vai olisiko meillä mahdollisuus että meillä olisi yksikanavainen rahoitus ja jos se olisi ollut käsi kädessä tämän lakiesityksen kanssa olisimmeko me nyt keskustelemassa pikkuisen toisella sävyllä

arvoisa puhemies

kuten valiokunnan kannanotossa lukee ja kuten täällä suuri osa edustajista on tuonut esille tämä lakimuutos on saanut alkunsa siitä että meillä oli ongelmia ammatinharjoittamisoikeuden tunnistamisessa

tutkintotodistukset eivät olleet sitä mitä niiden olisi pitänyt olla

oli väärennettyjä todistuksia

tässä yhteydessä tämä kielitaitokeskustelu on noussut esille ja me tiedämme sen että terveydenhuollossa on ensiarvoisen tärkeää että hoitava taho oli hän sitten lääkäri tai muu terveydenhuollon ammattilainen ja potilas tai asiakas ymmärtävät toisiaan niin ettei väärinkäsityksiä tule

kuten täällä hallituksen esityksessä todetaan välillä ongelmat ovat johtaneet siihen että apteekissa ei ole esimerkiksi ymmärretty kirjoitettua reseptiä tai välillä on käynyt niin että potilas ei ymmärrä saamiaan ohjeita

ihmettelen yhtä lailla kuin edustaja saarikko äsken puheenvuorossaan kuitenkin sitä että perussuomalaiset ovat katsoneet asiakseen jättää tässä vastalauseen koska tämä asia nousee yhtä lailla valiokunnan kannanotossa valiokunnan mietinnössä esille

valiokuntanahan me katsoimme että valmistelussa on syytä selvittää olisiko kielitaidon merkitseminen terveydenhuollon ammatinharjoittajien keskusrekisteriin tarpeellista ja tarkoituksenmukaista

kielitaitoa on kehitettävä jatkuvasti

terveydenhuollon ammattilaisia muutenkin koskee vaatimus että heidän pitää ylläpitää omaa ammattitaitoaan ja kehittää sitä itsenäisesti myös mutta kuten edustaja saarikko tuossa omassa puheenvuorossaan totesi meille on myös valtavan iso etu siitä että meillä on eri kielitaidon omaavia myös äidinkieleltään eri äidinkielisiä ammattilaisia töissä koska siten me voimme taata myös maahanmuuttajille parempia palveluita myös keskustelu on päättänyt eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaan lakiehdotuksen semanakäsitellä

arvoisa puhemies

käsitykseni mukaan kuitenkin työssäoppimisjaksosta vaikka se kuuluu opiskeluihin sinällään eikä ole oppisopimusta on mahdollista maksaa ja saada palkkaa

harvalla naisvaltaisella alalla tämmöinen on mahdollista ja yleensä se menee nimenomaan niin että koulu maksaa harjoittelupaikalle siitä että opiskelija saa tulla harjoitteluun

esimerkiksi sosiaali ja terveysalalla on juuri näin että on vaikeaa löytää harjoittelupaikkoja välillä varsinkin läheltä jolloin opiskelijalle tulee harjoittelusta myös aika paljon kustannuksia koska saattaa joutua hankkimaan asunnon on matkakulut toiselle paikkakunnalle missä harjoittelua suorittaa ja ensin on joutunut pitkään etsiskelemään myös harjoittelupaikkaa ja ainakaan sosiaali ja terveysalalla harjoittelusta ei kyllä palkkaa juuri saa

arvoisa puhemies

olen sitä mieltä että olisi erityisen tärkeää että tämä eduskunta käsittelee tämän lakiesityksen ja että tämä lakiesitys tulee tässä eduskunnassa hyväksytyksi

heillä ei ole aikaa odottaa sitä että tulee uusi hallitus uudet hallitusohjelmaneuvottelut ja sitten siitä eteenpäin katsotaan mitä tälle asialle tehdään

sen lisäksi helsingissä global clinic hoitaa paperittomia mutta me emme voi ajatella niin että vapaaehtoisvoimin ja järjestövoimin hoidetaan tämä kysymys

tässä keskustelua kuunnellessa on tullut joidenkin puheenvuorojen aikana sellainen olo että ihan ei olla luettu tätä esitystä eikä välttämättä täysin tiedetä mistä puhutaan

tälläkin hetkellä jos meille tulee esimerkiksi lentokentälle tai satamaan joku kertoo siellä että häntä supistelee hänet tuodaan naistenklinikalle tai kätilöopistolle ja synnytys hoidetaan sanoi laki siitä mitä tahansa

esimerkiksi raskaana olevien naisten hoidolla on valtavan suuret merkitykset sekä naisen että lapsen tulevaan terveyteen mutta myös niihin kustannuksiin mitä synnytyksen hoidosta ja lapsen tulevasta hoidosta esimerkiksi aiheutuu jos raskautta ei seurata ja hoideta

me pystymme ehkäisemään ennalta valtavan suuria kustannuksia kun hoidamme raskaana olevaa naista ja seuraamme sikiön kehitystä raskausaikana

ja kun me otamme esimerkiksi raskausajan laboratoriotutkimukset me tiedämme synnytyshetkellä paljon enemmän hoidettavasta ihmisestä ja niistä asioista joita meidän on otettava hoidossa huomioon